valtiontalouden tasapainottaminen vaatii toimenpiteitä ja valitettavasti niistä kaikki eivät ole mieluisia eivätkä helppoja eikä niitä ole mukavakaan tehdä

minun mielestäni jokainen kansalaisaloite ansaitsee hyvän perusteellisen käsittelyn eduskunnassa ja myös lopulta tuonnin takaisin tänne saliin ja äänestykseen

jos lähdemme tästä helsingistä oikeastaan mihin päin vain suomea niin hyvin pian teiden varsilta löytyy liikenneasemia vanhoja huoltoasemia bensa asemia mutta tänä päivänä niiden yhteydessä lähes kaikissa vähänkin isommissa risteyksissä on täysikokoinen ruokakauppa

itse suosin aina mieluummin rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista ja sitä oikeastaan tuossa aiemmin keskustelussakin herättelin

arvoisa puhemies

myös tämäntyyppiset lakiesitykset joissa kannustettaisiin uusiutuviin polttoaineisiin uusisivat meidän autokantaamme

niitä uudistuksia tarvitaan ammatillisella puolella ammattikorkeissa mutta varmasti myös peruskouluissa ja kaikella sivistyksen toimintakentällä

mietintö ja salikäsittely myös tässä lopussa kuuluvat minusta kaikille aloitteille

jos menemme tällaisen ruokakaupan vierestä sitten taajaman puolelle missä toimii vaikkapa yrittäjävetoinen ruokakauppa niin sitä koskeekin erilainen lainsäädäntö

arvoisa rouva puhemies

tässä aloitteessa on paljon kyllä hyvää mutta ongelma on se että esittelyteksti ja itse tämä pykäläteksti ovat kyllä aika lailla ristiriidassa ja sen takia tätä on kovin vaikea ymmärtää ja varsinkaan sitä että tämän on mennyt myös osa muusikoista ja musiikin tekijöistäkin allekirjoittamaan

arvoisa puhemies

pitää kysyä

tässä esityksessä ei ole lainkaan siirtymäaikaa mikä minun mielestäni on aivan kohtuutonta ja myös tuo asetuksenantovaltuutus on perustuslain kanssa ongelmallinen

tällä kaudella toivoisin että liikenneministeri berner ottaisi vielä yhden sellaisen aktiivisen otteen autoverouudistuksen ja polttoaineverouudistuksen kokonaisuuden läpikäymiseksi niin että voisimme edistää biopolttoaineiden käyttöä ja myös saisimme autokantaamme uudistettua

tuossa valtatie kolmosen varressa on iso abc liikenneasema jossa toimii käytännössä täysikokoinen s market ja siitä vain parin kilometrin päässä taajamamerkin toisella puolella on yrittäjävetoinen ruokakauppa jota rajaavat aivan erilaiset aukioloajat

olemme myös määrätietoisesti korjanneet muita tällaisia epäkohtia jotka vuosien varrella pikkuhiljaa ovat opiskelijoiden opintoetuihin ja opintososiaalisiin etuihin jääneet

tuntuu siltä että jotenkin varmuuden vuoksi haluatte rokottaa niitä joilla on mahdollisuus omalla kovalla työllään päästä eteenpäin ja kenties menestyäkin myös yrittäjiä

mieluumminkin itse kehittäisin ammatillista koulutusta niin että tuo viimeinen vuosi olisi entistä vahvemmin työelämätaitoja tukevaa ja työelämää ja työntekoa opettavaa enemmän kuin siellä itse oppilaitoksessa tapahtuvaa koulutusta

arvoisa puhemies

minun on heti alkuun todettava että olen pettynyt tähän hallituksen esitykseen

arvoisa puhemies

oikeastaan halusin vain antaa kiitosta hallintovaliokunnalle että he ovat omassa mietinnössään hieman helpottaneet tuota poliisikoulutukseen pääsyä

tuntuu siltä että jonkinlaista oikeusturvaa myös näiden aloitteiden tekemisen puolelta pitäisi vahvistaa että ne asiat mitä esittelytekstissä ja itse lakimuutoksissa esitetään olisivat ainakin yhteisymmärryksessä

jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita tämän lain mukaista lupaa jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumiseen vaaraa

olen myös iloinen siitä että itse sain sitten muutamaa vuotta myöhemmin syntyä nähdäkseni tämän päivän kun tämä epädemokraattinen näytelmä saa päätöksen

nykyisen lakiesityksen otsikko on varhaiskasvatuslaki vaikka lain sisältö on selvästi päivähoitopainotteinen

itse kannatan sitä että tulevaisuudessakin opintotukikokonaisuuden joka pitää siis sisällään opintorahan lisäksi tuon lainan ottamisen asumislisän eli tämähän muodostaa tuon kokonaisuuden tulisi olla sellaisella tasolla että se myös mahdollistaisi täysipäiväisen opiskelun

meillä pitäisi suomessa olla käytössä niin sanottu nollavisio että kenenkään ei tarvitsisi kuolla tulevaisuudessa enää liikenteessä

minun mielestäni siinä vaiheessa kun näiden teiden varsille on annettu syntyä tällaiset liikenneasemat täysine ruokakauppoineen ja lukuisine muine kauppoineen lähes pieniä kauppakeskuksia tietyllä tavalla on vedetty matto sen alta että lainsäädännöllä on oikein rajata muiden vapautta pitää yrityksiään auki

haluan itse painottaa sitä että pidän tätä kokonaisuutta ja mallia hyvänä ja sanoin tästä kiitokset myös ministerille ja niille jotka ovat tätä työtä tehneet

minun mielestäni se on aivan riittävä vaade että on lukion oppimäärä suoritettu eli ei enää vaadita tulevaisuudessa välttämättä ylioppilastutkintoa vaan tuo päästötodistus lukiosta on riittävä

arvoisa puhemies

sen takia olen itse vähän hämmästyneenä seuraillut varsinkin sosialidemokraattien kannanottoja autoveron kevennykseen ja arvostelua sitä kohtaan

arvoisa puhemies

he ovat antaneet näiden eläinten kärsiä eikö heidän olisi pitänyt tehdä välittömästi ilmoitus siitä

en ymmärrä sitä millä tavalla se ratkaisisi maamme ongelmia että tekisimme kaikille oppivelvollisuudesta pidemmän

minun mielestäni olisi syytä pohtia myös sen laajentamista kuntavaaleissa koskemaan kaikkia ehdokkaita niin että he kuitenkin ovat lautakunnissa tekemässä päätöksiä ja olisi äärimmäisen tärkeää että tämä avoimuus ulotettaisiin kuntavaaleissa kaikkiin ehdokkaisiin

nyt on aika tasapainottaa valtiontaloutta ja taittaa velkaantuminen mutta sitten kun talous antaa myöten pitää pystyä palaamaan palkkaverotuksen varsinaisen keventämisen linjalle

näin nämä eläimet olisivat saaneet hoitoa tai arvoisensa kohtelun

hallitus olisi silloin jättänyt parturi kampaamot kokonaan ulkopuolelle tästä lainsäädännöstä mutta eduskunnassa ne haluttiin tämän lain piiriin säätää

mutta itse peräänkuulutan sitä että ei minulla ainakaan kansanedustajana ole ollut sen enempää kuin kellään muullakaan tvn katsojalla muuta mahdollisuutta kuin kääntää kanavaa siinä vaiheessa kun ylen ohjelmat eivät ole miellyttäneet

arvoisa puhemies

se vain ei valitettavasti tänä päivänä kovin hyvin kaikissa erityyppisissä kunnissa ja kaupungeissa onnistu ja erityisesti pääkaupunkiseutu jossa vuokrat ovat nousseet erittäin merkittävästi on muodostunut tässä haasteelliseksi ja sen takia on syytä myös tarjota nuorille mahdollisuus työntekoon opiskelun ohessa

ja hyvä että nämä vanhat muut tiet säilyvät eli aika monet voivat hakeutua poliisin koulutukseen esimerkiksi palo opiston ja tämäntyyppisen koulutuksen kautta taikka ammatillisen muun koulutuksen kautta

tämän koulutusohjelman laajentamisen taustalla on niin kuin keskustelussa on tuotu monta kertaa esille lissabonin sopimus ja sen avunantolauseke

liikunta on parasta ennaltaehkäisyä

tällä hetkellä suomessa käytetään liikkumattomuudesta johtuvan diabeteksen hoitoon enemmän rahaa kuin kaikki suomen kunnat käyttävät yhteensä liikuntapalveluihin

muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa

kun tätä joukkoa itsenäisyyspäivänä katsoo niin tuntuu erikoiselta että varsin hyviä kampauksia syntyy siitä huolimatta että kampaamoiden pitää olla itsenäisyyspäivänä kiinni

siis itse kannatan sitä että määrätietoisesti etenemme kohti sitä että kauppiaat asiakkaiden mukaan tekevät valintoja siitä pidetäänkö kauppoja auki vai ei ja toivon että tämä parturi kampaamoiden vapauttaminen niin kuin viime hallitus jo aikanaan esitti ja myös edustaja satonen valiokuntansa johdolla silloin esitti vietäisiin nyt tässä männistön esittämässä muodossa maaliin

sitten meillä tällä hetkellä autoissa on jalankulkijoiden turvatyynyjä vain muutamassa tuhannessa autossa

solidaarisuus toisia maita kohtaan oikeus saada apua pahimmalla hetkellä ja toisaalta velvollisuus antaa apua pahimmalla hetkellä

mutta en näe sitä järkevänä että voimavaroja ohjattaisiin nyt siihen että kaikkien oppivelvollisuutta pidennettäisiin

on ensiarvoisen tärkeää että nämä polut ovat yhteneviä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yritin avista selvittää onko yksikään parturi kampaamo hakenut poikkeuslupaa itsenäisyyspäivän aukiololle yhtään hakemusta ei ollut tullut

meidän lainsäädäntömme ei ole aivan tämän lissabonin sopimuksessa lupaamamme kanssa ajan tasalla ja sen takia tällä tavalla vastaamme

lakiin on tarkennettava varhaiskasvatuksen pedagoginen määritelmä ja samalla kirjattava lastentarhanopettajan pääasiallinen vastuu varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja arvioinnista

se tarkoittaisi sitä että lukiosta tulisi ensimmäisen vuoden osalta ilmainen ja koulukuljetukset lukioon ja ammatilliseen koulutukseen tulisivat ilmaisiksi ja minun mielestäni tässä taloudellisessa tilanteessa sinänsä upeat tavoitteet maksuttomuudesta näidenkin palveluiden osalta eivät ole realistisia

eli ette te tee esitystä että mökinmummot ja kaikki kiinteistöt vapautettaisiin jätevesien puhdistamisesta

itse edustan jopa sellaistakin ajattelulinjaa että ei työnteosta pitäisi opiskelijaakaan rangaista tulevaisuudessa lainkaan vaan kunhan opinnot etenevät tuon vaatimustason mukaisesti silloin tulisi tuo opintoraha ja sitten jos nuori katsoo tarpeelliseksi ja jaksaa ja haluaa jopa sitä tulevaisuuden ammattitaitoa kehittääkseen käydä myös työssä niin ei siitä pitäisi lainkaan rangaista vaan nähdä se ennen muuta yhteiskunnan kannalta ja nuoren kannalta myönteiseksi asiaksi

meillä on suomessa erittäin laaja ja vahva järjestökenttä

tätä työtä on tehty muidenkin vastaavantyyppisten opintojen parissa jo viime kaudella ja on hyvä että pääsemme nyt myös poliisimiesten ja naisten osalta tässä samaan tilanteeseen kuin muissa ammateissa ja muihin ammatteihin tähtäävissä koulutuksissa

en missään tapauksessa tarkoita sitä että ylen pitäisi tavoitella massoja vaan nimenomaan laatua hyviä ohjelmia ja sellaista tuotantoa mitä meillä eivät mainosrahoitteiset kanavat esimerkiksi tarjoa

liikuntajärjestöt tekevät arvokasta työtä mutta rahaa menee edelleen liikaa hallintoon

ja niin kuin tuossa aiemmin totesin myös korotettu työtulovähennys ja kunnallisverotuksen perusvähennys keventävät nimenomaan pienten palkkatulojen verotusta ja sekin jatkaa tämän hallituksen linjaa siinä että työnteko olisi aina mahdollisimman kannattavaa

eikö ole täysin kohtuutonta että parturi kampaaja joutuu rikkomaan lakia sen takia että täälläkin salissa olevat kansanedustajat pääsevät kauniina sitten linnan juhliin edustamaan

esityksessä on valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen säädetty opetushallituksen tehtäväksi tämä on kyllä selkeä edistysaskel nykytilanteeseen mutta olen sivistysvaliokunnan puheenjohtajan edustaja raija vahasalon kanssa samaa mieltä että tuohon valtakunnallisen ja lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman väliin tarvitaan ehdottomasti kuntakohtainen tai järjestäjäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja toivon että tämä voidaan sivistysvaliokunnan käsittelyssä tänne lisätä

arvoisa puhemies

edustaja virolainen nosti tämän laittoman elinkaupan esille ja sian on oikeastaan suurin syy vain suurin syy siihen on se että näitä luovuttajia ei ole riittämiin

onko tällaiselle sotilasliittoon kuulumattomalle maalle eduksi mahdollisimman suppea tulkinta vai mahdollisimman laaja tulkinta

itse asiassa silloin myös ne vanhemmat autot tulevat turvallisemmiksi ja näin kaikki hyötyisivät tästä

arvoisa puhemies

itse edustan tällaista laajan tulkinnan näkemystä mikä meitäkin auttaisi jos olemme jossain vaiheessa samassa tilanteessa kuin ranska esimerkiksi nyt

yle vero on vero mitä maksavat suomalaiset ja monet maksavat sen kyllä ihan mielellään mutta minä ymmärrän niitä pienituloisia ihmisiä joille se raha on nyt tällaisena vaikeana aikana iso juttu kova juttu

tässä keskustelussa on pakotteista puhuttu ja myös tuotu esille jälleen exit politiikkatarvetta pakotteille

rahaa pitää suunnata vahvasti harraste ja kuntoliikuntaan mutta samaan aikaan me tarvitsemme panostuksia myös huippu urheiluun

siitä on erittäin myönteisiä kokemuksia niin suomesta kuin monesta muusta maasta kun saadaan myös maahanmuuttotaustaisia toimimaan vartijan tehtävissä mutta myös poliisin tehtävissä

arvoisa puhemies

siinä mielessä annan vahvan tukeni tälle edustaja essayahin ja kristillisdemokraattien tekemälle lakialoitteelle että me lähdemme myös polttoainepuolelta uudistusta eteenpäin viemään

kuusiston kanssa että kokonaisuudistukselle tai kokonaistarkastelulle jossain vaiheessa on varmasti tilausta ja tarvetta niin että nähtäisiin kaikki eri kohdat jotka täällä ovat nousseet esille erityisesti meillä sivistysvaliokunnassa jossa nämä asiat ovat myös tällä hallituskaudella erityisen paljon keskustelua aiheuttaneet

varhaiskasvatuslaissa tulisi myös pääpainon olla varhaiskasvatuksessa ja sen tulisi olla pääosassa ja päivähoidolle on varattava vain sitä täydentävä rooli

sotsin tapahtumat enni rukajärven johdolla osoittivat taas sen mikä merkitys menestyksellä on myös kannustavana esimerkkinä

arvoisa puhemies

se on minskin sopimuksen noudattaminen ja paluu niihin yhteisiin sopimuksiin ja itsenäisten valtioiden kunnioittamiseen mitä venäjä on nyt rikkonut esimerkiksi krimin osalta

arvoisa puhemies

kuinka monta nuorta tyttöä ja poikaa lähtikään tuon rukajärven menestyksen myötä laskettelurinteeseen ja sai uuden kipinän liikkumiseen

eli viime kaudellahan kävi näin että meillä erkanivat työntekijöiden ja eläkeläisten verotus itse asiassa oliko valtiovarainministerinä sitten rinne vai oliko urpilainen vielä silloin ja nimenomaan kyse oli tästä eläkeläisille tulleesta raippaverosta

sellaistakin täällä muutaman perussuomalaisten puheista äsken huomasi eli todettiin että ei ole saavutettu mitään hyötyä taikka tällä ei ole mitään hyötyä lähiympäristölle

me tarvitsemme tällaisia esimerkkejä lisää

eli avaimet pakotteiden purkamiseen on venäjän käsissä

mielenkiintoiseksi tämän kysymyksen tekee itse asiassa se että tämä myrsky pyyhkäisi myös ruotsiin ja kun katsomme mitä tapahtui ruotsissa minkälaisia korvauksia siellä oli niin me löydämme selkeän eron suomeen

niin kuin täällä sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja totesi niin nyt käsittelyssä oleva uudistus koskee varsin pientä opiskelijajoukkoa mutta heille tämä uudistus on enemmänkin kuin tervetullut ja enemmänkin kuin tärkeä

oikeastaan yksi mitä pitäisi pohtia ja mistä varmasti ollaan aika lailla yhtä mieltä on se että nämä pakotteet kohtelevat hyvin eri tavalla eri maita eussa

on ihan aiheellista käydä myös sitä keskustelua että meillä on aidot joukot joita voimme tällaisissa tilanteissa ja tällaisissa hankkeissa käyttää

arvoisa puhemies

mutta on kyllä surullista että täällä annetaan sellainen kuva että jos tehdään joku ikävä päätös toisaalla välttämättömyyden talouden vaikeiden aikojen edessä niin silloin ei olisi oikeutta tehdä jotain hyvää päätöstä niille samoille ihmisille joille toisesta suunnasta on tullut jotain ikävää vaikkapa keliakiakorvaus tai säästöjä koulutukseen tai säästöjä moneen moneen muuhun

ehkä on syytä miettiä sitä voidaanko tätä vaihtoa laajentaa myös vaikkapa koko eun laajuiseksi niin että voitaisiin joustavasti löytää sopivia luovuttajia eri maista mutta tämä on maailmanlaajuinen ongelma että luovuttajia ei riittämiin ole

osaltaan tämä myös vahvistaa sitä että meidän pitää olla eussa entistä aktiivisempia sen eteen että eun ampuma asedirektiivi ei missään tapauksessa tule voimaan siinä esitetyssä muodossa kuin se on ollut sillä tämä meidän reserviläisjoukkomme joka lähtee tännekin siis valtaosahan tästä joukosta käyttää reserviläisammunnoissa niitä aseita jotka eun ampuma asedirektiivin myötä tulisivat kielletyiksi ja sen takia haluan kyllä antaa kiitosta ministereille ministeri soinille mutta myös orpolle ja niinistölle siitä että määrätietoisesti on estetty että tämäntyyppinen lainsäädäntö ei vaaranna meidän puolustusratkaisuamme

minä olen ainakin sitä mieltä että lähivesien huolehtimisessa on tärkeää olla huolestunut niin metsien maatalouden kuin ennen muuta myös kaikkien kiinteistöjen aiheuttamasta jätevesikuormasta

käytännössä tässä ehdotuksessa entinen päivähoito sana on vain korvattu varhaiskasvatus termillä

siinä tapahtui ensimmäisen kerran tämä erkaneminen ja eihän tietysti se että sosialidemokraattien johdolla on tehty tällainen virhe perustele sitä että nyt se olisi sen oikeampi

meillä on liian vähän asuntoja niin kuin asuntoministeri totesi ja se nostaa pääkaupunkiseudulla asuntojen hintoja krooninen asuntopula

ja nyt kun tilanne on pitkittynyt ja se saattaa pitkittyä vielä reilustikin niin onko eun sisällä käyty ja pitäisikö minusta pitäisi käydä keskustelua näistä taakanjaoista myös tässä kysymyksessä jotta euroopan maat kantaisivat tasaisemmin taakkaa näiden pakotteiden vaikutuksista

sitä toiset ovat täällä kehuneet ripeäksi ja reippaaksi tahdiksi missä ajassa asiassa on edetty aika monta rikosta on ehditty siinä ajassa valmistella ja suunnitella ja aika monta niistä on ehditty toteuttaakin

eli puhutaan valiokunnan puheenjohtajan sanaan luottaen tässäkin asiassa vain muutamista sadoista opiskelijoista mutta nykymalli on ollut heille täysin kohtuuton ja on hyvä että tähän on nyt sosiaali ja terveysministeriössä tartuttu ja lähdetty uudistamaan niin että aina kukin opiskelija voisi elämäntilanteensa mukaan käyttää oikeaa etuutta hyväkseen niin että nuo opintotuen vaatimat pisteet ja ajat eivät kuluisi hukkaan taikka pisteet eivät kulu hukkaan vaan että kun niitä ei tule niin aika kuluisi hukkaan ja näin ollen ei tulisi takaisinperintöjä ja elintason selkeää alenemista

meillähän on battlegroup eun taisteluosastot nopean toiminnan joukot jotka eivät tähän suoranaisesti kuulu mutta pitää pohtia sitä tulisiko meidän luoda tällainen oma malli mitkä olisivat ne joukot joita me käyttäisimme mitä me voisimme tarjota tällaisessa tilanteessa kun olemme siinä tilanteessa että olemme apua antamassa emmekä sitä vastaanottamassa

lakiesitys jättää huomiotta sekä päiväkotitoiminnan että perhepäivähoidon ominaispiirteet ja erilaiset vahvuudet sekä näiden henkilöstön koulutuksellisen taustan ja eron

on liian vähän omistusasuntoja on liian vähän vuokra asuntoja ja silloin asunnot eivät ole sillä tavalla käytössä kuin niiden pitäisi olla että niissä vuokra asunnoissa asuisi niitä jotka aidosti niitä tarvitsevat

edustaja zyskowicz kertoi tuossa sen mikä on ollut kokoomuksen tavoite näissä ratkaisuissa ja itse edellä kerroin sen mihin sitten hallitusohjelmaneuvotteluissa on päädytty ja miten se ensi vuoden valtion talousarviossa näkyy

mutta nyt ministeri henrikssonille kiitos että tämä ex edustaja hakolan esille nostama ja eteenpäin viemä asia on menossa nyt sitten lainsäädännössäkin eteenpäin

tänään eduskunnan istunnossa on myöhemmin käsittelyssä talousvaliokunnan mietintö joka koskee hallituksen esitystä laiksi vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloajoista ja tässä hallituksen esityksessä säädetään kaikille liikkeille ja yrittäjille oikeus pitää yksi vapaapäivä viikossa

alan ammattilaiset ovat kannanotoissaan todenneet yksituumaisesti että on perusteetonta väittää että yksi perhepäivähoitaja omassa kodissaan vastaten ruoanlaitosta ja siivouksesta pystyy toteuttamaan samat lakiin esitetyt varhaiskasvatuksen tavoitteet kuin päiväkodissa lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan koulutuksen saanut kolmen henkilön tiimi jolla on lisäksi erityislastentarhanopettaja tarpeen mukaan lapsiryhmässä mukana

sillä samalla tontilla on myös vesikaivo ruokavesikaivo talousvesikaivo ja minulle oli ensiarvoisen tärkeää että se puhdas vesi säilyy jatkossakin

tämähän tuli vahvasti esille tietysti pienissä yrityksissä esimerkiksi omassa kotikunnassani pienille puusepänliikkeille autokorjaamoille maalaamoille ja tämäntyyppisille jotka työllistivät yhden tai kaksi henkilöä syntyi merkittäviä tappioita näiden päivien aikana ja korvaukset jäivät hyvin minimaalisiksi

pidin tuota ministeri guzenina richardsonin esille nostamaa asiaa elävien luovuttajien vähyydestä varsin huomionarvoisena